kiitos arvoisa rouva puhemies

arvoisa rouva puhemies

minuun on ollut hyvin paljon eri ikäisiä erityisesti vanhempia ihmisiä yhteydessä ja he ovat ihan keskeisenä kriteerinä minua äänestäessään halunneet tietää miten suhtaudun tähän miehen ja naisen väliseen avioliittoon ja näihin liitännäislakeihin

tässä tanus puhui itsekin siitä että jos veroja korotettaisiin kerralla enemmän niin pitäisi kuitenkin myös sitten tämän laittoman maahantuonnin estämiseksi panostaa resursseja enemmän sinne valvontaan ja tietysti sekin maksaa

jo silloin olen kertonut heille että haluaisin pitää tämän instituution erillään koska laki rekisteröidystä parisuhteesta joka meillä on ollut voimassa ja tällä hetkellä on takaa samat taloudelliset oikeudet aviopareille

hinnankorotukset ovat hyviä ne estävät tupakointia ja erityisesti nuorilla varmaan se kynnys ostaa sitä tupakkaa nousee kun se on kallista

mutta en näe estettä sille jos henkilö itsemääräämisoikeutensa puitteissa määrittelee jonkun tietyn toimiston siihen tehtävään

en oikeastaan ole nähnyt miksi tämä oli niin iso asia poliittisesti miksi sitä piti viedä eteenpäin aivan kuin se olisi ollut jokin ihmisoikeusloukkaus kuten edustaja marin kertoi

en näe siinä mitään suurta ongelmaa ja olen samaa mieltä siitä että itsemääräämisoikeutta pitää korostaa ja tämä edunvalvontavaltuushan nimenomaan korostaa sitä

siitä jää kuitenkin pois semmoisia ainesosia mitä tupakassa on esimerkiksi arsenikista ties mihin en ole edes kunnolla halunnut lukea sitä listaa kun vähän haluan itseltänikin kieltää mitä kaikkea sitä tulee keuhkoihinsa vedettyä

mutta ihan muutamia asioita joista haluan ehkä tarkennusta ja onko tässä tullut ehkä vähän väärinymmärrystä osittain tuohon edunvalvojan henkilöön tai valtuutetun henkilöön en oikeastaan enempää puutu kun ajattelen että se voisi ihan hyvin olla yhtiökin koska maistraattihan tutkii sen edunvalvontavaltakirjan vahvistamisvaiheessa että henkilö on ymmärtänyt valtuutuksen merkityksen ja on ollut oikeustoimikelpoinen

itse asiassa olisin aika varovainen silloin kun puhutaan nimenomaan sen korvaustuotteen käytöstä koska se sähkötupakka on kuitenkin kaikille keitä minä tiedän minä en ole tutkimuksia tästä lukenut enkä tiedä onko niitä edes tie pois tupakasta

tässä syksyllä käsittelimme esimerkiksi subjektiivista päivähoito oikeutta ja hyvin kovasanaisesti monet opposition edustajat demareista vasemmistosta ja vihreistä toivat esille sitä että hallitus ei ole tehnyt riittävän kattavia vaikutusarvioita koskien naisten asemaa työelämässä ja lasten kehitystä ja näin poispäin

olen tässä ensimmäistä kautta ja ihmettelen sitä että ensin me keskustelimme koko syksyn niistä koulutusleikkauksista ja subjektiivisen päivähoito oikeuden leikkauksesta ja ilmeisesti kun ne lait on hyväksytty jatketaan koko kevät niistä samoista

siis valtuutettuhan voi olla läheinen hän saa olla esteellinen mutta jos tulee tilanne että valtuutetun ja valtuuttajan pitäisi keskenään tehdä oikea

ai niin silloin silloin tuota valtuutettu on oikeustoimia tai jos siellä on oikeustoimen toisena osapuolena valtuutetun läheinen niin silloin valtuutettu on esteellinen

jotenkin näkisin että tässä on lapsen oikeus unohtunut aikuisten melskatessa tämän asian ympärillä ja nähdään se oma oikeus ja omat tekemiset

tässä täytyy sitten huomata se että jos tähän edunvalvojaan joka on tilapäinen edunvalvoja ja on määrätty valtuutetun tehtäviin sovellettaisiin holhoustoimilakia ja sitten toisaalta jos tämä edunvalvoja olisi yleinen edunvalvoja se ei ole mahdollista koska yleinen edunvalvoja ei ole velvollinen hoitamaan edunvalvontavaltuutuslain mukaisia tehtäviä

tapasin tuossa startup refugees vapaaehtoistyöntekijöitä ja siellä on jonkinlaisia esteitä kuitenkin että voitaisiin tehdä turvapaikka aikana tätä vastavuoroista työtä

juristina jäin miettimään niin kuin täällä edustaja laukkanenkin toi esille ja muistaakseni essayah että on perintöoikeudellisia asioita lasten huoltoon huostaanottoon ja edustamiseen liittyviä asioita joista voi tulla vielä ongelmia

siitä tuotiin täällä esimerkiksi että se on hyvä asia ja hallitushan kuunteli tässä valiokuntia muun muassa työvaliokuntaa jossa minä olen ja se palautettiin koska se tuottaa meille verovaroja

arvoisa rouva puhemies

niitä kaikkia ei ehkä tässä edes pysty havainnoimaan niin että sen takia olisi ollut tarpeen semmoinen laajempi arviointi siitä mitä kaikkia muutoksia tässä on mutta kun sitä ei ole tehty niin niitä mekään emme kaikkia havaitse mikä on minusta erittäin ikävää koska tässä ei ole mikään hengenhätä tämän asian kanssa

täytyy siinä mielessä yhtyä edelliseen puhujaan että on harmi että täällä opposition edustajista on räsänen koska itse olen arvostanut häntä poliitikkona ja monissa asioissa olen hänen kanssaan samaa mieltä ja hän joutuu ottamaan ehkä enemmän tätä oppositiokritiikkiä vastaan kun se olisi ehkä tarkemmin kohdennettu jopa muillekin

itse näkisin että tätä edunvalvontavaltuutuslakia voitaisiin soveltaa tämmöiseen edunvalvojaan jos valtuuttaja on itse näin valtakirjassa määrännyt

voi olla tilanne että valtuutettu määrää ja ehdottaa sitä edunvalvojan sijaishenkilöä

he jopa kokevat että pitäisikö kaikilla olla maisterintutkinto jotta voi tehdä jotain alempiasteista koulutusta edellyttävää työtä

aina puhutaan että lait pitää valmistella laadukkaasti ettei olla sitten hetken päästä että hupsistakeikkaa nämä valmisteluthan menivätkin nyt ihan päin mäkeä

räsänen toivoi että me hallituspuolueiden kansanedustajat keskittyisimme esimerkiksi harmaaseen talouteen vei ne kansanedustajat hallituspuolueiden kansanedustajat ja näin olemme tehneetkin

kyllä silloin pitäisi olla merkintä valtakirjassa että henkilö toteaa että jos tähän tehtävään joudutaan joskus määräämään sijainen esteellisyyden vuoksi niin se voi olla silloin henkilö johon sovelletaan tätä edunvalvontavaltuutuslakia

nimenomaan adoptio oikeuden kohdalla korostaisin sitä että kyllä siinä on se lapsen oikeus saada kunnolliset vanhemmat ja isä ja äiti se malli eikä se aikuisen oikeus olla vanhempi

en tarkoita sitä että ihmisten ei tarvitsisi osata sitä työtä mitä he tekevät mutta ei se pelkästään kuinka monta paperia sinulla on tarkoita sitä että olet

kuten itse täällä edellisellä kerralla kerroin olen itse lapseton se on näin minun kohdallani ja sen kanssa sitten elän

siellä on muitakin pykäliä muun muassa luvanvaraisuus joista valtuutettu voi itse päättää ja tämä on sen verran merkittävä asia että tästä pitäisi minun mielestäni valtuuttajan itse voida päättää

että kyllä me kuulimme näitä ja myös siitä syystä meidänkin valiokuntamme antoi lausunnossaan erityisesti tämän toivomuksen että talousrikostutkintaan palautettaisiin nämä rahat

lisäksi olisin vielä kertonut siitä minkä tässä edustaja essayah otti myös esille että kirkot saavat nyt sitten valita jatkossa tämän vihkioikeuden käyttämisen

että ei se niin mene että hallitus tekee esityksen ja me kansanedustajat istumme vain kiltisti vaan kyllä me yritämme oikeasti vaikuttaa tässä taloudellisessa tilanteessa

itse kun olen toiminut maistraatin henkikirjoittajana ja työhöni kuuluivat myös siviilivihkimiset olen puhunut tästä asiasta että silloinhan ne resurssit tulevat kohdistumaan maistraattiin

tässä oli myös puheenvuoro siitä että talousrikostutkinnassa on tarpeellista saada riittävät varat sinne myöhempäänkin vaiheeseen ja se on ihan totta

maistraattikenttä on myös kovassa muutoksessa ja tätä viestiä olen vienyt ministeriöönkin että tarkasteltaisiin vielä sitä että jospa vihkimisestä jonkinlainen rekisteröintimaksu saatettaisiin aikaiseksi näitten kulujen kattamiseksi

näin ei usein ole kun ei käytetä asiantuntijoita ja suurin ongelma on kyllä tullut näissä tilanteissa siitä että edes se edunvalvojan sijaisen määrääminenkään ei riitä tai sen varavaltuutetun valtakirjan vahvistaminen koska siellä valtakirjassa ei ole oikeutta siihen kiinteistön myyntiin ja silloin jää ainoaksi vaihtoehdoksi määrätä tämä edunvalvoja

hän valitteli sitä että juttuja ei tällä hetkellä tule hänen pöydälleen niin paljon kuin aikaisemmin ja ilmeisimmin syynä on se että ne jutut seisovat syyttäjällä tällä hetkellä

täällä rinne alussa ihmetteli sitä ja oikeastaan arvosteli hallitusta siitä että se lietsoo eripuraa ja eripuraisuuden tunnetta

nyt kun tätä kovalla paineella ajetaan eteenpäin niin kuin täällä on ollut puhetta niin toivon niiltä ihmisiltä kannatusta sitten jos tämä maksullisuus tulee keskusteluun ja hyväksyttäväksi niin että jos niitä paineita sitten tulee sinne maistraattiin niin myös kannatetaan sitä maksua eikä sitä sitten vastusteta koska silloin tuleekin tilanne että siellä ei ole resursseja siihen vihkimiseen

on erittäin hyvä että näitä holhoustoimilain asioita pohditaan mutta tässä oli monta semmoista asiaa että on pikkuisen ehkä mennyt se asia ettei

hallitus valehtelee

itse tietysti osaan nämä kuin omat taskuni kun olen näitä tehnyt vuosikausia että kysykää jos haluatte

motkotatte

on tosiaan meidän perusoikeutemme saada asiat käsiteltyä viivytyksettä

siellä on olemassa instituutio tällä hetkellä lapsella on oikeus saada oheishuoltaja se ei ole mikään ongelma jos sellainen tarve on

mutta itse olen ollut maistraatissa ja tuomioistuimessa lakimiehenä ja mitäpä teet kun ei ole enempää henkilökuntaa ja kaikki jopa laatikoiden siirtäminen jätetään virkamiesten tehtäväksi

ilmoitan tässä myös kantani olen varajäsen lakivaliokunnassa ja allekirjoitinkin kerran jo sen vastalauseen mutta en ollut sitten siinä tietyssä kokouksessa paikalla kun olin perustuslakivaliokunnan kokouksessa

täällä on ollut todella hyviä puheenvuoroja

ymmärrän että oikeuskanslerin pohdintoihin ei ehkä liity sitten ratkaisujen etsiminen se on enemmän meidän ja kunnan viranomaisten tehtävä meidän täytyy antaa ne työkalut

ja jospa sitten oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehenkin käsittelyajat lyhenisivät kun ei tulisi sitten näistä käsittelyajoista ainakaan kanteluita

täällä puhuttiin siitä jos muistan oikein että perustuslakivaliokunta on näistä kaikista koulutus ja varhaiskasvatusleikkauksista todennut että nyt ei voi enää leikata heikentämällä laatua

olen itse perustuslakivaliokunnan jäsen ja haluaisin muistuttaa että siellä oli useampi lakiesitys koskien yliopistolakeja ja sitten siellä oli varhaiskasvatuksesta

esimerkiksi varhaiskasvatuksen osalta tilannehan on se että se on vapaavalintaista kunnalle ja toisaalta perustuslakivaliokunta totesi että ensisijainen vastuu hoidosta on vanhemmilla ja yhteiskunta tässä auttaa

se ei ole ihan kovin suoraviivaista

arvoisa puhemies

no tämä nyt oli ehkä vähän liioiteltuna mutta sitten minä mietin pitäisikö meidän sitten ajatella joskus että ei sitä tupakointia saa harrastaa lainkaan kun sitä ei saa missään tehdä vasta kos kos kaan ei kohta koskaan koska tupakoitsijahan on b luokan kansalainen silloin kun missään ei saisi enää polttaa

ja meillä on kuitenkin tämä ongelma että meillä monet käyttävät alkoholia tosi paljon ja sehän aiheuttaa hirveän paljon kansantaloudellisia ongelmia ja erilaisia sairauksia

kyllä se varmasti nuorille on tehokasta että se hinta nousee mutta minä edelleen väitän että kukaan nuori tästä ei varmasti ole tutkimustietoa ei aloita sähkötupakan polttamista sen takia koska se ei ole vielä coolia

se on se röökin vetäminen vielä kumminkin heille coolia mutta se muutetaan sitten sähkötupakaksi kun siitä halutaan päästä eroon

arvoisa puhemies

esimerkiksi erittäin arvostettu rikosoikeuden professori emerita terttu utriainen otti viime syksynä marraskuussa puheeksi sen että maahanmuuttajat hän ei puhunut turvapaikanhakijoista vaan maahanmuuttajista ovat yliedustettuina raiskausrikoksissa

jos et kunnioita meidän sääntöjämme syyllistyt vakaviin rikoksiin tai toistuvasti teet rikoksia niin silloin suhtaudut meihin halveksivasti

ei se ole sen kummallisempaa kuin että jos minä tulen jollekin kylään niin jos minä siellä heittelen tavaroita pitkin poikin ja käyttäydyn törkeästi niin kyllä siellä aika nopeasti sitä ovea minulle näytetään eikä sanota että ole täällä ja tee mitä vain että minä sinua yritän ymmärtää

tämä on erittäin hyvä pointti mitä monet ovat täällä tuoneet siitä tämä nimien keruuhan loppui toukokuussa että jos tämä nimien keruu olisi päättynyt nyt näihin aikoihin kun viime kesänähän tämä lähti nousuun niin tämä olisi varmasti moninkertainen

niin kauan kuin me noudatamme ihmisoikeussopimuksia ja toimimme muutenkin aivan normaalisti kyllä me saamme näistä karkotuksia määrätä ja puhua siitä että ulkomaalaiset ovat esimerkiksi yliedustettuina raiskaustilastoissa

tuossa tuli mieleen ihan semmoinen asia kun puhuttiin tuosta tietojen luovutuksesta että siihen tulee kauhean usein ongelmaksi niin kuin nyt meillä on monenlaisia hankkeita valtion sisäisen ja ulkoisen turvallisuudenkin parantamiseksi tiedon hankintaa ja urkkimistakin

perustuslakivaliokunnassa olemme muutaman kerran jo nyt tässä lyhyen muutamien kuukausien kansanedustajaurani aikana joutuneet miettimään näitä tietosuojakysymyksiä

mikäli laissa semmoinen oikeus halutaan antaa niin se pitää aina muistaa hyvin eritellä siellä tai sitten pitää olla erittäin välttämättömiä tietoja mitä pyydetään

tietysti monesti siinä tulee juuri tämä tietosuojahankaluus

mutta tässä me näemme sen asian joka nyt ehkä menee vähän tämän asian ulkopuolelle tai en tiedä meneekö koska perustuslaki ohjaa meidän kaikkea toimintaamme että joskus huomaan että perustuslaki jopa estää meitä tekemästä järkeviä ja hyviä lainsäädäntöhankkeita

rouva puhemies

mutta yksi asia mikä olisi hyvä huomata tiedonkulkua helpottamaan silloin kun nyt ei välttämättä puhuta harmaasta taloudesta on asianomaisen oma suostumus

tuossa lyhyessä aikaisemmassa debatissa kuulin antti lindtmanin puhuvan siitä että täytyy todella pitää tärkeänä että ihmiset ovat resurssi